haluaisin tässä vielä kun olen edellisenkin laman nähnyt ja ne kaikki suuret ongelmat ja kaikenlaiset mielenterveysasiat ja järkyttävät tapahtumat mitä on liittynyt siihen lamaan sanoa että kyllä myös yrittäjien sosiaaliturvaa täytyy parantaa ja myös mahdollista paluuta takaisin yhteiskuntaan sen jälkeen kun konkurssi on tapahtunut

raideliikenne on kannattavaa vain suurteollisuuden osalta

varmasti tämän tulevankin taantuman aikana saattaa olla että emme voi välttää näitä tapauksia ja silloin täytyy varautua myös sosiaaliturvan puolella

itse asiassa eduskunnan puhemies eilen puhui juuri tästä asiasta että sille osalle ihmisiä joka tippuu pitäisi säilyttää jonkunlainen suojaverkko

jos eivät viennin ja kotimarkkinoiden rekkakuljetukset toimi niin ei tule sitä verorahaa mistä kaikkea hyvää nyt sitten luvataan hallituksen taholta

laukkanen on myös tutkinut yleisradioiden rahoitusta ympäri eurooppaa ja olisin kysynyt semmoisen tarkentavan kysymyksen miten tämä yleisesti on hoidettu siellä

toivottavasti viimeviikkoiset nokian irtisanomiset avasivat silmiä

tässähän pitäisi yksityisten mediatalojen olla todella tyytyväisiä että yleisradio ainakaan ei ole jakamassa niitä vähiä mainosrahoja ja se nimenomaan perustuu julkiseen palveluun ja jättää mainosrahat käytettäväksi himalajan solien ja niilo mainoksia silmän

selonteossa on huomioitu etelä suomen poikittaisliikenne mutta ei elinkeinotoiminnan kannalta tärkeää maan etelä ja pohjoissuuntaista pitkittäisliikennettä eli kolmos ja nelostietä

tätä me emme voi hyväksyä

hallituksen tavoitteena näyttää olevan grynderitalous jolla taataan siis gryndereille isot voitot mutta ihmisille kalliit asunnot kaupunkien liepeillä ja keskustassa kun voisi maaseudulla asua paljon edullisemmin

on mahdotonta hyväksyä myöskään sitä että mal sopimuksilla ohitetaan muita tärkeitä hankkeita olkoonkin että niillä voi olla yhteistyömerkitystä

hallitus leikkaa joukkoliikennettä suurten kaupunkien ulkopuolella mutta polttoainekustannusten nosto mahdollisesti kilometrirahojen leikkaukset ja monet muut uhkaavat todellakin liikkumista maaseudulla

koillisväylä mineraalitalous uusiutuva energia nämä kaikki pakottavat antamaan resursseja nimenomaan kolmos ja nelostiehen ja ajattelutapaa täytyy muuttaa monella tapaa että me voisimme nostaa suomea uuteen nousuun näiden kaikkien suurten tappioiden jälkeen mitä nokia on aiheuttanut

suomessa liikenne saa paljon vähemmän rahaa kuin mitä siltä veroina kerätään

arvoisa puhemies

rahoitus täytyisi pitää ainakin seuraavat kymmenen vuotta nykyistä korkeammalla tasolla vasta sitten päästään pienentämään tiestön ylläpitovelkaa

kun pääväyliin satsataan ja metsäautotietkin ovat saaneet tuntuvan lisäpanostuksen uhkaa kunnon heikkeneminen seutu ja yhdystieverkkoa

vaikka kannatankin joissakin tapauksissa kuten tampereen rantatie hankkeessa kaupungin aikaistamislainoja valtion budjettirahoituksen on oltava jatkossakin väylähankkeiden perusta

vaikka valtiovarainministeriö ja raimo sailas eivät ole vielä innostuneet tierahastoista ne ovat myös varteenotettava mahdollisuus varsinkin kun on kiireellisiä hankkeita kuten kaivos ja matkailukohteita

se tulee olemaan kriisissä näillä veroilla

mutta kysyisin myös sitä kun on paras hankkeen päälle esitetty erilaisia uusia malleja jotka ovat ristiriidassa jo aiemmin ohjattujen tavoitteiden kanssa kuinka tässä nyt edetään

kannatan myös etenkin itäiseltä raskaalta tieliikenteeltä perittäviä tiemaksuja kunhan suomalaisia kuljetusyrittäjiä helpotetaan verohelpotuksin

teiden rakentamista arvioitaessa käytetään hyötykustannus suhdetta

kuitenkin ilmastolliset ja alueelliset näkökohdat voivat puoltaa monia liikennehankkeita sillä parannetut liikenneväylät tuovat mukanaan muita investointeja ja väestöä

jos rahaa olisi miljardiluokkaa helsinkitampere junaradan kiskoparien määrä voitaisiin nostaa neljään ja tampereoulu väli kahteen mutta me tiedämme kuitenkin taloudelliset realiteetit

kannatan monimuotoista asumista ja ihmisten valinnanvapautta enkä sitä että ilmastopolitiikan varjolla kaikki ihmiset pakotetaan radan varteen liian tiiviisiin kerrostaloihin

no ongelmatkin ovat isot tietysti suurissa kaupungeissa mutta olen samaa mieltä että se joukkoliikenteen osuus haja asutusalueella on erittäin suuri haaste meille ja valtiohan on se rahoittaja

tämähän panee kunnat miettimään että pakko jotain on tehdä ja tämä nimenomaan ohjaa näihin kuntaliitoksiin jotka sinänsähän saattavat olla hyvinkin epädemokraattisia

tosiasia on se että kuntaministeri on hyvin voimakkaasti tullut tällä asialla esille ja ihme kyllä nimenomaan eikä se nyt ihme olekaan oikeastaan kaikkein eniten tätä ovat pirkanmaallakin vastustaneet tätä ministeri virkkusen suunnitelmaa demari ja kokoomuslaiset kuntapäättäjät ja nimenomaan ovat olleet peloissaan siitä mitä tässä tapahtuu kun ylhäältä päin lähes diktatorisesti aletaan määrätä

meillä pirkanmaalla esimerkiksi jos kysyt kangasalta pirkkalasta ylöjärveltä niin siellähän on kaikkein suurin vastustus nimenomaan kunnan päättäjien kohdalla

eiköhän teilläkin ala kuntaraja olla jo vähän liian kaukana sitten palveluiden osalta

kun oulun seudulla nyt yhdistyvät kunnat ouluun niin yhdestä kunnasta minun syntymäkunnastani kiimingistä saadaan kaksi valtuutettua siihen isoon valtuustoon

unionissa on osattava ajaa suomen kansallisia etuja ja jos olisimme jääneet ulos olisi saattanut käydä kuin norjalle että maksaisimme vielä suurempia lunnaita päästäksemme sisään markkinoille

tuleva parlamentti on tähän mennessä eun vaikutusvaltaisin jos lissabonin sopimus hyväksytään sen valtakaudella

minäkin haluan vahvan demokraattisen euroopan unionin en halua liittovaltiota vaan toimivan valtioiden liiton

tätä asiaa on myös kommentoinut heikki haavisto minulla oli tilaisuus viikko sitten pekka myllymäen eu vaalitilaisuudessa jutella ex ulkoministeri heikki haaviston kanssa jolla on varmasti aika paljon näkemystä tästä kun hän oli neuvottelemassa suomea euroopan unioniin ja hän on sitä mieltä että suomen pitäisi puolustaa kansallisia etujaan voimakkaasti ja katsoa haastaako komissio jäsenmaan oikeuteen

kaunisto viittasi niin eu on kuin wokkipannu ne hyvät herkut tahtovat valua sinne keskelle ja meidän täytyy täällä reuna alueella puolustaa hyvinvointiamme näillä yhteismarkkinoilla ja saman tasauksen puolustamisen periaate koskee myös maatalouspolitiikkaa

maataloutta on voitava myös harjoittaa kaikkialla eussa ja varmasti kun makean veden saanti tulee olemaan vaikeaa tulevaisuudessa eteläisimmillä alueilla suomesta saattaa tulla vielä jopa vilja aitta

tämä eriarvoistava tukimuotojen erilaisuus on todella hankala kysymys

eusta on sanottu että se on rauhanliitto ja olen samaa mieltä että kun me olemme täällä reuna alueella niin se luo vakautta myös täällä itämeren ympärillä

vaikka alun perinhän kai se syntyi saksan ja ranskan rauhanliitoksi että ne eivät koskaan enää kävisi sotia keskenään niin minä uskon että tällä on merkitystä myös meille jos lähialueella tulisi levottomuuksia vaikka emme natossa olisikaan

tässäkin suomi voi olla eturintamassa nopeuttamassa asioita ja ennen kaikkea haluaisin europarlamentaarikoille antaa sellaisen tehtävän tähän ennalta vaikuttamiseen että vaikuttakaa niihin asioihin jo riittävän ajoissa ettei meille tule sitten valmiina paketteina semmoisia ikäviä direktiivin suomalaissovellutuksia joille me emme enää sitten muuta voi kuin hyväksyä vaan

tämä häiritsevien ja asiattomien tekstiviestien lähettäminenhän on yleistynyt ja poliitikkojen täytyy tietysti kestää kaikenlaista

me saamme ja taiteilijatkin saavat aikamoisia lähestymisiä sekä positiivisia että negatiivisia mutta tavallisiahan ihmisiähän tämä laki koskee

täytyy sanoa että puola ja tanska varmasti maatalouspolitiikassa ovat meidän pahoja kilpailijoitamme mutta ranska on itse asiassa meidän liittolaisemme niin agriculturessa kuin culturessa

ja tämä on juuri riitatilanteissa avioerot ovat monesti tuskallisia vaikka lähestymiskielto saadaan niin silti voi terrorisointi jatkua sitten vainotaan sen jälkeenkin vielä tekstiviesteillä

voisimme ottaa esimerkkiä ranskasta joka on edelleen se tukipylväs vaikka ei tietenkään suomesta välitä mutta kun he puolustavat maataloutta niin suomikin hyötyy siitä mallista

tämä mobiiliviestintä on erittäin paljon nyt yleistymässä netissä voidaan herjata ja häiriköidä tänä päivänä varsin vapaasti

minulla ei ole tässä aikaa enempää tähän asiaan puuttua mutta kävin ranskan radion vieraana ja siinä meillä on paljon opittavaa miten he esimerkiksi suosivat ranskalaista musiikkia ja kulttuuria

eusta muutenkin erilaisia asioita voi tuoda tähän maahan myös hyviäkin asioita ja euroopan unionista voi olla tässä mielessä meille myös hyötyä

tämä on yksi osa ihmisen omaa yksityisaluetta ja tällä lainsäädännöllä sitten seurata tätä viestintää että tällaista häiriköintiä voidaan kontrolloida

riemastuneena päivän ilouutisesta eli siitä että työsuhdetekijänoikeutta ei tullut eduskuntaan haluan jatkaa pirkanmaalaisten kansanedustajien luovan ilmaisun perinnettä eli pitää niin sanotun kuttupuheen

tässä tilanteessa tietysti työn ottaminen kauempaakin on tarpeellista ja ymmärrän kyllä hallituksen budjetin sopeutustarpeet ja määrän mutta en ymmärrä että ne kohdistetaan kohteisiin joissa hyydytetään työntekoa ja työn ottamista

arvoisa puhemies